toisaalta työvoiman tarjonnan kasvattaminen ei auta työllistymiseen jos ei ole työpaikkoja ja halua työllistää ihmisiä

vaikeutena venäjän toiminnoissa ja yllättävinä tappioina on ollut se että sieltä venäjältä sitä sähkölaskun maksajaa elikkä kiinteistönomistajaa joka maksaisi sähkölaskun ei olekaan löytynyt mutta edelleen suomalaisten korkea sähkönhinta auttaa tämän toiminnan jatkamisessa

edustaja mäkipään tekemä lakialoite on hyvä alku siihen että laajalti kotimaisiksi mielletyt sähköyhtiömme aloittaisivat ennalta ehkäisevät huolto ja korjaustyöt myös suomessa myrskytuhojen aiheuttamia sähkökatkoja vastaan

varoja yhtiöillä varmaan on koska siirtomaksut ovat tulleet ja sähkömaksut kokonaisuutena ovat yli kaksinkertaistuneet viime vuosina

arvoisa puhemies

tässä myllykosken aloitteessa tämä vapaaehtoisuus on mielenkiintoista ja jungner toi erityisesti esiin tätä vapaaehtoisuutta ja painotti sitä mutta sehän lisää tavallaan yhden aspektin siihen jos kumminkin se valittu valtuusto joka neljän vuoden kauden aikana sitten ottaa käsittelyyn että onko meillä seuraavissa kunnallisvaaleissa tämä vapaaehtoinen vaalipiirijako voimassa vai eikö se ole

edustaja heinonen toi esille ruotsin tilannetta ja ruotsissa olevia parempia korvauksia jotka jo varmaan ilmenivät minunkin puheestani siinä että suomalaisten varoilla sinne on rakennettu verkkoja

häkämies hätääntyi hän oli jopa vetämässä maakaapeleita

varsinais suomessa muutamat sähköyhtiön miehet uudenkaupungin alueelta soittivat että on huvittavaa miten häkämies aikoo upottaa rantakallioihin saaristolaisten verkot kun muutaman männynkäkkärän kaataminen riittäisi asian hoitamiseen paljon halvemmalla

tietysti se lisää mielenkiintoa siihen kunnallispolitiikkaan mutta toisaalta se vie myöskin aikaa sitten kun ne valtuutetut ehkä tappelevat siitä onko nyt seuraavalla kerralla vaalipiirijako vai eikö ole

tietysti fortumilla oli sattuneissa myrskyissä liian vähän maastokelpoisia sähkömiehiä koska kaupunkialueitten sähkömiehet eivät kykene ottamaan linjalle kaatunutta puuta alas kun metsässä on vähän lunta

heitä on sinne ihan turha lähettää ja myrsky tapaninpäivänä oli sen verran laaja ja pitkällä alueella suomessa että sähkömiehiä tarvittiin siellä lähialueilla eikä heitä voitu varsinais suomeenkaan siirtää vaikka siellä tuhot olivat laajempia mutta tärkeää on varautuminen siihen että pidetään yhtiöllä riittävästi sähkömiehiä jotka kykenevät maastokelpoiseen työhön ja voivat myrskyjen välillä tehdä ennalta ehkäisevää työtä ja poistaa linjojen läheltä mahdollisesti linjoille kaatuvia puita etukäteen ettei asiakkaille aiheudu vahinkoja

tässä on saanut pitkään kuunnella tätä keskustelua

alussa edustaja martti korhonen otti esiin että ilmaston lämpenemisestä johtuvat menetykset ovat suuremmat kuin päästöjen rajoittamisesta aiheutuneet kulut ja sinnemäki totesi välillä puheessaan että tämä ilmastokeskustelu ja päästöjen rajoittaminen on tuonut suomeen ja tuo kovasti lisää työpaikkoja

jos sinne tulee lisää joitain muuntajakoppeja tai pylväitä niin liikenneonnettomuuksia tulee enemmän

valtateiden varsilla pitäisi tienpuoleisen penkan ja myöskin vastapenkan olla vapaa ja mielellään ojan sen verran laakea että tieltä pois mennyt auto ei törmää vastapenkkaan vaan jäisi ojanpohjalle oikein päin ja suurin piirtein vahingoittumattomana

jotenkin minusta tuntuu näin kun on seurannut tätä oppositiosta käsin että on tapahtunut juuri päinvastoin näitten seurauksena

sieltä on tullut rikkidirektiivejä ja muuta ja teollisuus sanoo että pitää muuttaa muualle kun ei täällä kannata tehdä töitä

kunnan omarahoitusosuus ammattikorkeakoulun käyttökustannuksiin poistettaisiin ja valtio vastaisi jatkossa kokonaisuudessaan ammattikorkeakoulujen rahoituksesta

tätä olisin halunnut kysyä ministeriltä ja samalla sitä milloin saamme kompensaatiota viime kesänä olleen durbanin ilmastokokouksen kohtuuttomista päätöksistä mistä meidän piti saada kompensaatio

tässä voidaan tietysti ajatella miten tämä vaikuttaa käytännössä ammattikorkeakoulujen sijoituspaikkoihin ja ammattikorkeakoulujen toimimiseen eri alueilla kun nyt hyvin tiedämme että suomessa niin yliopistoilta kuin ammattikorkeakouluiltakin puuttuu rahoja ja ollaan kovasti leikkaamassa rahoituksesta

arvoisa puhemies

tässä esityksessä on lisäksi todettu että järjestetään ammattikorkeakouluopiskelijoille terveydenhoitopalvelut

monissa suomen kunnissa vammaisten henkilöiden saama tuki riippuu rajatapauksissa kuntien viranhaltijoista ja heidän tekemistään päätöksistä

arvoisa puhemies

nämä tulevat tarpeeseen ja tuovat yhdenvertaisuutta eri opiskelijaryhmien välillä terveydenhoitopalveluissa ja varmaankaan pakkojäsenyydestäkään ei ole haittaa jos opiskelijat saavat hyvät terveydenhoitopalvelut

virkamiesten toimintoja ja vammaisten saamia palveluja valvomaan tarvitaan vammaisvaltuutettua joka virkansa puolesta valvoo lakien toteutumista

suomessa on niin paljon vammaisia että kyllä yksi virkamies työllistyy vaikka sitä jotkut edustajat tuntuvat jo epäilevän

tosin terveydenhoitopalvelut voidaan järjestää myöskin terveydenhoitomaksun pohjalta pakkojäsenyyttä tarvitsematta

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tässä keskustelussa on viitattu tuohon savupiipputeollisuuteen paljon ja siellä kyllä teollisuusjohtajat ovat käyttäneet asemaansa väärin hyväksi

varmasti niistä on monet jo toteutettu ammattikorkeakouluopiskelijoille mutta joitakin alennuksia saattaa olla vie lä yliopisto opiskelijoilla enemmän ja tietysti tuommoinen pakkojäsenyys ja samantyylinen malli kuin yliopistoissa ehkä auttaisi siihen että tulisi samanlaiset opiskelija alennukset ja muukin kohtelu

suuri osa omaishoitajista on puolisoaan hoitavia eläkeläisiä

edustaja myllykoski toi tässä alussa esille kasvuyritykset ja pienet yritykset ja toivoisinkin että tässä uudessa teollisuuspoliittisessa ohjelmassa mistä nyt tässä keskustellaan yritystukea ja kansainvälistymistukea suunnataan myös niille pienyrityksille joilla on jo uusia markkinakelpoisia tuotteita ja kannattava valmistus käynnissä kotimaassa mutta joilta puuttuu rahoitusta ja vientiosaamista

edustaja korhonen kuvasi esittelypuheessaan hyvin teijolle perustuvan kansallispuiston runsasta kasvistoa ja eliöstöä mutta kuitenkin tästä metsästysasiasta minun täytyy olla eri mieltä kuten myöskin maa ja metsätalousvaliokunta oli esityksessään että metsästys pitäisi sallia nykyisenlaisena

arvoisa puhemies

tietysti ammattikorkeakouluopinnoissa ovat ehkä joitakin maksuja kunnat ja valtio kattaneet mitä sitten taas yliopistopuolella on joutunut lainarahoituksella tai omilla rahoilla hoitamaan

nyt yhteiskunta osallistuu omaishoitoon hyvin rajallisesti

mutta kumminkin tässä on tietysti vaarana tämä ammattikorkeakouluverkkojen leikkaaminen mistä tänään ei oikeastaan ole puhuttu ja ehkä se on eriytetty tuosta lakiehdotuksesta

näitä kasvuyrityksiä pitäisi tukea ja täällä on kaksi ministeriäkin paikalla jotka pystyvät ohjaamaan suomen tuotekehitystä näihin yrityksiin

perinteisestihän yliopistot ovat suorittaneet perustutkimusta ja välttämättä ammattikorkeakoulut eivät perustutkimusta uhkaa tulevaisuudessakaan mutta jos ammattikorkeakoulut kykenevät haastamaan yliopistot soveltavan tutkimuksen puolella ja viemään sitä pidemmälle joillakin aloilla niin pitäisi luoda sujuva malli millä sitten opiskelijat voisivat siirtyä yliopistojen alle suorittamaan jatkotutkintoja

olen edustaja eestilän kanssa samaa mieltä että tämä energiankäytön linja kohti kotimaisen energian lisäämistä on hyvä suunta

oma uskomukseni on että oikeampi nimitys olisi korvaus tai etu koska ne eivät yleensä ole veronalaista tuloa jota omaishoidon tuenkaan ei pitäisi olla

omaishoidon tuki pitäisi muuttaa verottomaksi tuloksi koska eihän ole mitään järkeä lukea sitä ansiotuloon tai eläketuloon ja periä sitten omaishoitajalta korotettua tuloveroa

kun on nuoresta asti niitä risuja katkonut tuolla omissa metsissä niin vaikka metsää on ollut vähän mutta kun työkalut ovat alkeelliset olleet se on kyllä hyvin koulujen vapaa aikoina ja muina työllistänyt ja on se kokemus ja näkemys siitä mitä pitää tehdä niitten metsien ja muitten eteen syntynyt sieltä

sieltä alueelta varmasti löytyy kymmeniä ihmisiä jotka ovat nähneet ihan saman kuin minä että voitte käydä kyselemässä ikäisiltäni ihmisiltä jotka asuvat sillä suunnalla

tämä tukisi sitä kun on liian vähän rahaa yliopistoilla ja liian vähän ammattikorkeakouluilla että se korkeatasoinen koulutus voitaisiin suomessa hyvin säilyttää

omaishoitoon kuuluva hoitopalkkio on tällä hetkellä veronalaista ansiotuloa vaikka omaisten hoitamista on vaikea nähdä minkäänlaiseen ansioon tähtäävänä toimena

se on varmaan tulevaisuudessa niin vaikka ehkä tämä eduskunta ja nämä valiokunnat kun nyt käsittelevät tätä eivät vielä näe sitä tarvetta integroida ammattikorkeakouluja joillakin aloilla yliopistoihin

kun sitä joudutaan ostamaan tuomaan ulkomailta meille niin valtion kauppatase kääntyy alijäämäiseksi ja joudutaan maksamaan siitä tuontienergiasta ja se on sitten pois kaikesta yhteiskunnan hyvinvoinnista ja vanhustenhoidosta ja työpaikoista ja työllisyydestä ja sitä sairastetaan monien miljardien edestä maksutasevajauksena

teknillisellä puolellahan meillä on ollut yliopistoja missä on teknillisiä tiedekuntia meillä on ollut tekniset korkeakoulut ja sitten on ollut teknillisillä aloilla ammattikorkeakoulut

kelan tutkimuksen mukaan palvelumenoista saavutetun säästön perusteella olisi taloudellisesti kestävää maksaa tukea nykyistä enemmän ja useammalle omaistaan hoitavalle

herra puhemies

vajaan kymmenen vuoden aikana näistä kolme ajoi hirvikolarin siinä alueella tosin onneksi kun tiesivät hirvien olemassaolon sen verran alhaista nopeutta noudattaen että vain autot menivät käyttökelvottomiksi mutta ihmishenget säilyivät

monin paikoin nämä ovat jo käytännössä yhdistyneet ja jostain elektroniikan puolen ammattikorkeakoulun linjalta on voinut jatkaa yliopistoon tai teknilliseen yliopistoon sitä elektroniikkaa opiskelemaan ja saada sieltä diplomi insinöörin tutkinnon tai tohtorin tutkinnon vielä siihen samaan putkeen

arvoisa puhemies

kolme vapaapäivää kuukaudessa on myös minimaalinen korvaus raskaasta työstä ja vapaapäivien osalta kunnat perivät omaisten hoidosta vieläpä maksun

edustajakollegat ovat näissä edellisissä puheenvuoroissa tuoneet hyvin esiin ne asiat mitä on ollut tämän lupamaksun korotuksen yhteydessä käsittelyssä ja puheena valiokunnan kokouksissa

että siinä mielessä jos jätetään tämmöinen luonnonpuistoalue tuolle alueelle äkkiä hirvikanta ja peurakanta ovat lisääntyneet niin suuriksi että tieliikenne vaarantuu huomattavasti

no se tuntuu olevan kun edustaja pekkarinenkin oli sitä mieltä että se ei olisi uusiutuva mutta minä kallistun tähän hitaasti uusiutuvaan

on tietysti hyvä että niitä on käyty mutta voi aina kysyä mitkä ovat ne saavutukset maailmanlaajuisesti kun katsoo sitä mitkä ovat päästörajoitukset ja mikä on teollisuuden taso eri maissa ja miten se on auttanut kehitysmaita ja muuta euroopan ulkopuolista aluetta missä on hyvin nihkeästi lähdetty näihin uudistuksiin mukaan

tämä olisi ihan toivottavaa että näitä kanavointeja lahjakkaille opiskelijoille ja miksei ihan keskinkertaisillekin opiskelijoille jotka haluavat opiskella eteenpäin luotaisiin ja avattaisiin

vanhuspalvelulaitoksiin kohdistuvat tiukat henkilöstömitoitukset ja säästöpaineet voivat johtaa vanhusten avohoidon vähentymiseen kunnassa

tietysti valiokunnalla oli lausuntona tavallaan toivomus siitä että metsästysseuroille ja riistanhoitoon paikallistasolla riittäisi varaa myöskin tästä lupamaksun korotuksesta mutta monista näistä kattojärjestöiltä pyydetyistä lausunnoista paistoi selvästi läpi että nämä nykyiset hallinto organisaatiot olivat jo keskenään vähän niin kuin sopineet minkä verran tästä lupamaksun korotuksesta tulee millekin kattojärjestölle ja siinä mielessä tämä paikallisen ruohonjuuritason toiminnan tukeminen tällä lupamaksun korotuksella vaikuttaa heikolta

olisi perusteltua että valkohäntäpeuran hirven ja pienpetojen pyynti jatkuu ilman uusia rajoituksia

laitoshoito on kunnalle kallista

istuvan hallituksen tavoitteiden mukaisesti avopalveluja kuten koti ja omaishoitoa pitäisi kehittää siten että ikäihminen voisi halutessaan asua kotona mahdollisimman pitkään

kun sen suomen pinta alalla kertoo niitten turvesoiden osalta mitä on melkein suurin osa suomenmaasta kun katsotaan etelästä pohjoiseen koko pinta ala niin kyllä varsin monta miljoonaa kuutiometriä sitä turvetta on enemmän kun vuosi on kulunut kuin mitä sitä olisi jos ei sitä ollenkaan mihinkään käytettäisi

perussuomalaisten mielestä metsästysaikaa pitäisi jatkaa tammikuun loppuun saakka tieliikenteeseen sekä maa ja metsätalouteen kohdistuvien merkittävien vahinkouhkien torjumiseksi

vasta aivan viime aikoina ovat kanada intia ja usa esittäneet joitain myöntymisen merkkejä vähän tähän suuntaan ja kiinakin myös

väestön ikääntyminen aiheuttaa kasvavan tarpeen vanhuspalvelulain toteuttamiselle eikä kaikkia ihmisiä ole yksinkertaisesti varaa tai tarkoituksenmukaista hoitaa kunnallisella laitoshoidolla

katsottaisiin opiskelijan kannalta miten hän suorittamalla asioita pääsee joustavasti eteenpäin ja tietysti lahjojensa mukaan pystyy opiskelemaan mahdollisimman korkealle ja hyödyttämään osaamisellaan suomalaista yhteiskuntaa

vielä vuosi sitten tämä lista oli niitten osalta aika puutteellinen niin että suuri osa ihmisistä on tämän ulkopuolella

tässä edustaja rundgren edustaja mustajärvi ja viimeksi edustaja lohi ovat hyvin kuvanneet näitä ongelmia mitä näen liittyvän tähän saamelaisuuteen saamelaismääritelmään itseidentifikaatioon ja siihen että saamelaiskäräjät viime kädessä saa päättää kuka on oikea saamelainen ja kuka ei sitä ole

esitys ei heikennä alueen luonnon monimuotoisuutta vaan päinvastoin antaa meille kaikille lisää mahdollisuuksia luonnosta nauttimiseen

voidaan sanoa että edelläkävijöinä voimakkaalla etunojalla me aiheutamme vain oman maan teollisuudelle suurempaa rasitetta ja huononnamme sen kilpailukykyä ja samalla menetämme sitten työpaikkoja kun tuotantoa siirretään myös suomesta maihin joissa ei tarvitse ilmasto ja muista päästörajoituksista välittää

suomen riistakeskus paikalliset metsästysseurat suomen metsästäjäliitto finlands jägarförbund ry ja metsänomistajien liitto länsi suomi toivovat että hirvenmetsästys saisi jatkua

metsästäjä joka maksaa riistanhoitomaksun käytännössä joutuu luopumaan oikeudestaan metsästää riistaa koska pedot syövät jo etukäteen riistan

koska etenkin puolisoaan hoitavien eläkepariskuntien tulot ovat monesti hyvin pienet omaishoidon tuen muuttaminen verovapaaksi helpottaisi monen omaishoitajan toimintaa eli inhimillisen hoivan tarjoamista lähiomaiselle

no mitäs sitten kun meillä tulee myrsky ja kaatuu puita menee puolestavälistä poikki isojakin puita jos ei niitä saa sieltä kerätä samalla kun kerää muitakin risuja ja haketta kun ei teollisuus osta semmoisia puita mitkä ovat menneet säleille tai vääntyneet ja tullut jännityksiä ja muita

tavallaan aina lainsäädännön tiukentaminen silloin kun voidaan siirtää teollisuus taikka luikahtaa tavallaan maihin missä rajoituksia ei ole aiheuttaa kotimaiselle teollisuudelle kustannuksia ja lisäbyrokratiaa ja tuo semmoista hallinnollisesti raskasta taakkaa kun kotimaassa kaikkien pitää opetella uudet lait ja noudattaa niitä

vaikka se on kestänyt vuosia ja asia ollut vuosisatoja käsittelemättä niin sitten kun käsitellään tuodaan se tässä loppuvaiheessa keskeneräisenä ja huonosti valmisteltuna

omaishoidon tuesta sopimuksen tehneiden hoitajien määrä on kasvusuunnassa

lähinnä kun maa ja metsätalousvaliokunnassakin kuunteli näitä asioita tuli semmoinen olo että tässä on vähän semmoinen koulukiusaamisen henki

tämä lakiesityshän on ihan semmoinen että pitäisikö ne tuulenkaatopuut sitten viedä johonkin ongelmajätelaitokselle sen jälkeen jos ei niitä saisi hakkeeksi ja lämmöksi käyttää ellei sitten omassa pesässään pysty polttamaan

jostain syystä nämä nykyiset järjestöt ja luonnonsuojelujärjestöt eivät kykene pitämään petokantaa kurissa ja siihen toivoisin kiinnitettävän jatkossa huomiota

perussuomalaisten valiokuntaryhmä piti hyvänä että luodaan uutta käytäntöä puhtaan ja turvallisen ympäristön puolesta

ne pitää ensin säätää ja opettaa ihmisille että he noudattavat niitä tuolla kentällä ja keskustelua tulee paljon mutta tavallaan se tuotanto hidastuu ja kärsii

itse olen jonkin verran ollut koulukiusattu koulussa ja tiedän että saamelaisista ja niistä saamelaisista jotka tuntevat itsensä saamelaisiksi mutta eivät pääse luetteloon useista hakemuksista huolimatta varmasti tuntuu että heitä koulukiusataan ja siihen kiusaamiseen syyllistyy tässäkin nyt lakia säätävä valtiovalta myöskin ja suuri osa tästä eduskunnasta jos hyväksyvät tämmöisen hätäisen käsittelyn mikä on nyt menossa

kyllä täällä kun lakeja säädetään pitäisi osata sitä kokonaisuutta katsoa ja katsoa myöskin sitä etua ja sitä miten se hyöty saadaan

arvoisa puhemies

tavoite on tietysti hyvä tykkään asua maassa missä ilma on puhdasta vedet ovat puhtaita mutta missä on se järkevä taso millä mennään

jo joitakin puheenvuoroja sitten edustaja jungner sanoi että perussuomalaisten mukaan suomen ongelmat johtuvat vientiteollisuudesta ja sen ongelmista että siihen laitetaan syy ja sarkomaakin peräsi perussuomalaisilta syitä

turpeen soiden käytön kohdalla mielestäni ainut ongelma on se että kun tulee kevät ja lumet sulavat sieltä suolta paitsi tämmöisenä talvena kun ei ole paljon ollutkaan niin ei varmaan tule paljon tulviakaan ne tulvavedet mitkä valuvat nopeasti sieltä suolta pois vievät sitä humusta mukanaan

herra puhemies

omaishoidon tuesta pitäisi kuitenkin kertyä laskennallista eläkettä omaishoitajalle huolimatta siitä että omaishoidon tuki säädettäisiin verovapaaksi

tämä laki vaikuttaa enemmän poliittiselta kuin tarpeeseen perustuvalta lainsäädännöltä tämän hetken suomessa koska meillä mielestäni on jo hyvät tavoitteet ja ollaan päästöjä vähentämässä siellä etunenässä jos ajatellaan maailmaa

edustaja tossavaisen tekemä lakialoite on kannatettava ja hyvä ja se tuo esiin suomen syvien rivien kansalaisten ja etenkin monien eläkeläisten toiveet siitä että ulkomaisten marjanpoimijoiden tuloa kotitanhuville ja navetan taakse mustikoita ja marjoja poimimaan pitäisi rajoittaa

nähdäkseni tässä noin kuukausi sitten hallitukselle valkeni että arviot verokertymäennusteesta menivät miljardin verran metsään

tämä eläkekertymä pitää turvata muulla lainsäädännöllä etenkin kun hallitus haluaa lisätä vanhusten ja vammaisten omaishoitoa ja kotihoitoa

nyt kun turvesoita suunnitellaan niin pitäisi ottaa huomioon se ettei sitten sitä humusta lähde lähistön järviin ja jokiin kovin paljon vesien poistumisessa

tämähän johtuu siitä että tämä maailma tässä suomen ympärillä on muuttunut ja vapaa liikkuvuus niin ulkomaille rekisteröityjen yritysten suhteen kuin työvoimankin suhteen on aiheuttanut sen että veroa ei kerry enää samalla tavalla

ollaan kehittämässä cleantechiä ja hyviä suodatuslaitteita ja kaikkea uutta tekniikkaa mitä voidaan myydä toisiinkin maihin jotta he pystyvät saavuttamaan sen mikä täällä on jo saavutettu

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

maa ja metsätalousvaliokunnassa kiinnitettiin erityisesti huomiota metsästys ja kalastusoikeuksiin jotka liittyvät siihen onko saamelainen vai eikö sitä ole ja onko oikeudet harrastaa saamelaisena kalastusta elinkeinokseen taikka perheensä elättämiseksi tai muuta

olisi yhteiskunnalle kokonaistaloudellinen ja inhimillinen arvo jos kiinnostus omaishoitoa kohtaan pysyisi edes entisenä ja edellytykset omaishoitoon paranisivat

ja tämä etuoikeuden varaaminen maanomistajalle varsinkin heikosti liikkumaan pääsevien eläkeläisten kanssa olisi tärkeää että he voisivat kotinurkiltaan poimia marjat itse niin halutessaan etteivät ne joutuisi kaupallisten hyödyntäjien kohteeksi

tokihan tämän tekniikan pitäisi olla edullista ja kilpailukykyistä ja silloin sekin johtaa siihen että se valmistetaan sitten taas jossain muussa maassa missä ei ole näitä päästörajoituksia ja muita vaikka se on täällä kehitetty

nyt jos ajatellaan että hallituksen ja valtion pitäisi ottaa vastuuta yritystoiminnasta niin pitää saada nämä verojen keräykset kuntoon

vähänhän se on sama siellä talvivaara altaassa että jos vettä tulee paljon ja sen päästää kun se on sitten taas toisentyyppistä jätevettä niin se sotkee paikkoja

nämä lähtökohdat huomioiden toivon että istuva hallitus suhtautuu lakialoitteeseeni myönteisesti koska se on hallituksen määrittelemien tavoitteiden mukainen

jos joku yritys harjoittaa kauppaa suomessa taikka tuo työvoimaa tänne niin pitää jäädä verotuloja myöskin suomeen siitä kaupankäynnistä tai työnteosta

no tästä tietysti suomalainen teollisuus jos valmistus on suomessa ollut on kärsinyt ja monella alalla on vähentynyt

mutta turvesoilla ei ole semmoista niin suurta ongelmaa ja se on paljon halvemmin hoidettavissa etteivät ne humukset lähde sieltä valumavesien mukaan

on lohenkalastusoikeuksia on myöskin oikeuksia kalastaa joillakin syrjäisillä järvillä mutta sitten jos ei ole oikea saamelainen tai kuulu oikeaan porukkaan ei ole oikeastaan muuta oikeutta sinne järvelle mennä kuin kävelemällä

eläkeläiset menettää mahdollisuutta voimia

marja

tässä monesti muistellaan semmoista vanhaa aikaa kun ajatellaan turpeen nostosta aiheutuvaa haittaa lähistön järville ja ranta asukkaille mutta siihen pitää toki kiinnittää huomiota

voi myös jaoston ehdotus hyväksytään ja selvittää

metsäteollisuus on ehkä vähän kärsinyt

vetykeskus lovarganestilatarkastukset viides asia kuin myös jos tuijottaa toisille

me olemme tietysti metsäteollisuudessakin myyneet tuotantolaitoksia tuotantotekniikkaa ja toki kun ruvetaan tuottamaan muualla maapallolla niin kilpailu kiristyy ja sitten ne omat vanhat tehtaat ovat olleet vaarassa

nämä ovat niin moniselitteisiä nämä ilmastolain vaikutukset kun tämä on globaali maailma mihin ei ole ehkä politiikan historiassa totuttu

tämmöisiä näkökohtia tuotiin esille mutta niihinkään ei tullut ratkaisua sen kummemmin tuolla maa ja metsätalousvaliokunnassa kuin nytkään näitten kulku ja kalastusoikeuksien muutoksiin